aktiivisuus pohjoisilla alueilla lisääntyy monella tapaa

kaikkia autoon ja autoiluun liittyviä veromuotoja on tarkasteltava yhdessä niinhän se autoilija eli maksajakin tekee ja liikkuupa sitten työn koulutuksen tai palveluitten perässä niin auton käytölle on kyllä tullut viime aikoina aivan tarpeeksi hintaa

yhteydet lapista ruotsiin norjaan ja venäjälle ovat olleet arkipäivää vuosisatojen ajan tosin aika ajoin rajamuodollisuudet ovat olleet idässä tiukempia kuin lännessä

eilen täysistunnossa väännettiin kättä perustuslaista ja nytkin on vuorossa jättiläisluokan asia joka valitettavasti on hautautunut kreikka vakuuskeskustelun alle

arvoisa puhemies

kun taloudellinen toimeliaisuus ja yhteistyö sekä luonnonvarojen hyödyntäminen lisääntyvät heijastuu se muun muassa liikenteeseen ympäristökysymyksiin ja teolliseen tuotantoon eikä sovi unohtaa luonnononnettomuuksien riskiä

jo aiemmin semmoisilta ammattimiehiltä kuin poromiehet ja rakennusmiehet on tullut kitkerää palautetta

arvoisa puhemies

yksittäisten euroalueen kriisimaiden tukeminen euroopan rahoitusvakausväline ja pysyvä vakausmekanismi ovat osa laajempaa kokonaisuutta joka johtaa entistä syvempään liittovaltiokehitykseen

kansaneläkelaitoksessa tutkitaan paljon ja ansiokkaasti köyhyyttä syrjäytymistä ja tuloerojen kasvua

he tarvitsevat tietyntyyppistä pakettiautoa omassa työssään eikä se auto aina ole sitä viimeistä mallia

kuitenkin verokohtelu on ollut sellaista että se on verottanut ajoneuvotyyppiä enemmän kuin todellista käyttöä eli sitä paljonko on kertynyt kilometrejä

siinä on suuria linjoja ja paljon oman erityisalan yksityiskohtaisempia kysymyksiä

sieltä varmaan löytyy jokaiselle semmoisia asioita huomioita jotka ovat vielä kesken ja tulevat käsittelyyn joten ne ovat jokaiselle jollain tapaa läheisiä

arvoisa puhemies

tällä sopimuksella tehostetaan barentsin euroarktisen alueen pelastuspalvelualan yhteistyötä suuronnettomuustilanteissa sekä tapauksissa joissa lähin tai nopein saatavilla oleva apu tulevat toisesta sopimusvaltiosta

hakukoneyhtiö google joka ilmoitti haminassa toteutettavasta jätti investoinnista sanoi suoraan palvelinkeskuspäällikkönsä suulla että sähköveron ale ei vaikuttanut investointipäätökseen

tästä seuraa se jos laki astuu voimaan että esimerkiksi uudenmaan vaalipiiriä ei voida jakaa jos samalla ei yhdistetä joitain vaalipiirejä

kulutusvalintoja tekee vain se joka pystyy tekemään jolla on taloudellista liikkumavaraa eli hankkii sitten sen uudemman auton

kun näitä tietoja vertaa työllisyyskatsauksen tilastotietoihin voi todeta paitsi kokonaistyöttömyyden kasvaneen myös nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen vaikeutuneen vaikka näiden ryhmien pitäisi työvoimapalvelulainkin mukaan olla erityisiä kohderyhmiä joiden tilanteen parantamiseen satsataan pelimerkkejä ja palveluita muita enemmän

esitän että pykälä saa sen muodon mikä on pöydille jaetussa monisteessa mikä tarkoittaa sitä että metsästystä harrastavien nuorten pitkien aseitten ikäraja säilyy ennallaan

arvoisa puhemies

olisiko jo aika kyseenalaistaa järjestelmän valuviat ja tunnustaa ne mekanismit minkä vuoksi olemme kerta toisensa jälkeen vastaamassa muiden aiheuttamista ongelmista

toinen kysymys tähän verokohteluun liittyen on se että jos samantyyppinen moottori on ollut pakettiautossa ja matkailuautossa niin pakettiautossa kun siihen on tehty tämä eu tyyppihyväksyntä verokohtelu on ollut aivan toista kuin matkailuautossa asuntoautossa

sopimuspuolet järjestävät harjoituksia perehdyttävät henkilöstöä laativat yhteisen käsikirjan ja ilmoittavat toisilleen yhteyspisteet

siksi näitä demokratian perusasioita pitäisikin ratkoa kaukonäköisesti ja irrallaan puoluepoliittisesta taktikoinnista mutta se taitaa olla turha toive kun on seurannut viimeaikaisten uudistusten ja uudistusyritysten kaikkia kiemuroita

suomi on jo pitkään korostanut että julkisen talouden alijäämiin ja jäsenmaiden rakenteellisiin ongelmiin tulee puuttua vahvasti ja ajoissa

ennen kuin pelastustoiminta käytännössä toimii vaatii se että tieto kulkee eri maiden ja organisaatioitten välillä ja tässä on paljon parannettavaa

arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon mikä on pöydille jaetussa monisteessa mikä tarkoittaa työntekijöitten aseman oleellista parantamista

minun täytyy kyllä sanoa että tämä arvonlisäveron korottaminen on aika synkkä historia koko vasemmiston suomalaisen vasemmiston hallitustaipaleella

suomi on vaikuttanut aktiivisesti työssä euroopan rahoitusvakauden turvaamiseksi sekä velkakriisien ehkäisemiseen tähtäävien pysyvien järjestelyjen rakentamiseksi

perustuslain ajatuskulku menee niin että vaalipiirien määrällä turvattaisiin yhtäältä alueellinen edustavuus ja toisaalta otettaisiin huomioon poliittisen suhteellisuuden toteutuminen

siinäkin on sama ongelma ollut että välttämättä sitä matkailuautoa vaikka sen voi tietyksi ajaksi ottaa pois rekisteristä ei ole käytetty kuitenkaan kovin paljon

itse olen miettinyt ylikansallisen yhteistyön tarvetta esimerkiksi tilanteissa joissa kovalla pakkasella kaksi turistibussia törmää yhteen tornionjoen jommallakummalla puolella

totta kai yritykset ottavat jokaisen tuen joka tarjolla on mutta poliittisten päättäjien pitäisi miettiä myös sitä mikä tuki vuotaa sellaisiin kohteisiin jotka eivät tukea enää tarvitsisi

jos ajatellaan että tämän piti olla kynnyskysymys ja nyt se tuli eteen niin itse olin jo vuosi sitten niin varma siitä että vasemmisto tulee kokoomuksen edessä taipumaan tässä asiassa että löin sosialidemokraattisen kansanedustajan kanssa veikkaa viskipullosta siitä että vuoden sisällä korotuspäätös on tehty ja se että minä voitin tuon viskipullon on laiha lohtu siihen että maksajiksi joutuvat niin monet suomalaiset ja ennen kaikkea valikoidusti köyhät vähätuloiset suomalaiset ja ne jotka elävät kädestä suuhun jotka eivät voi valita kulutustottumuksiaan vaan pakon edestä toimivat niin kuin toimivat

elikkä siitäkin on tullut aika lailla palautetta että jos on samanlaiset moottorit joiden voidaan olettaa saastuttavankin saman verran kilometriä kohden niin niiden verokohtelu on ollut aika lailla ristiriitainen

aikoinaanhan perusteltua eu ja talouskritiikkiä esittäneet esko seppänen ja paavo väyrynen joutuivat puolueissaan sivuraiteelle vaikka he monessa asiassa olivat aivan oikeassa ja sen on aika näyttänyt

kuitenkin kreikan vieminen velkasaneeraukseen heti keulilta olisi selkiyttänyt tilannetta

näiden voidaan jollain tavalla olettaa toteutuvan myös muutoksen jälkeen mutta piilevälle äänikynnykselle ei tapahdu mitään lapissa eikä satakunnassa

arvoisa puhemies

tilannetta voi pahentaa se että puhelin ei toimi eikä hälytyskeskuksessa tiedetä onnettomuuspaikan sijaintia jos sinne keskukseen ylipäätään yhteys saadaan

päivä joulukuuta päivätyllä kirjeellään kohtuullisen laajan keskustelun säästöistä joihin hän itsekin halusi tämän aloitteensa kytkeä tulonjaosta palkka alesta ennen kaikkea kansanedustajien palkka alesta yleisestä palkka alesta johonka keskustelu laajeni vähemmän kuitenkin oikeudenmukaisesta verotuksesta ja tulonjaosta

toivottavasti nämä kaikki veromuodot ja erityisesti nämä puutteet otetaan sitten jatkossa tarkempaan keskusteluun näiden epäkohtien oikaisemiseksi

toinen vakava tilanne voi olla esimerkiksi ydinsukellusveneessä tapahtuva onnettomuus murmanskin satamassa tai läheisellä merialueella tai säteilyonnettomuus ydinvoimalassa

ja toisin kuin tässä asiapaperissa toimenpidekertomuksessa todetaan ei suomella mitään erityisen aktiivista roolia ollut silloinkaan kun kreikan talouskupla olisi pitänyt puhkaista

ensin muutama havainto semmoisesta ajankohtaisesta asiasta kuin taloudesta suomen taloudesta ja euroopan unionin euroalueen ta loudesta

maallikkona ajattelen että suomen hyvä infrastruktuuri koulutustaso yhteiskunnallinen vakaus ja saatavilla oleva työvoima painoivat vaakakupissa paljon enemmän kuin sähköveron ale

työelämään osallistumisen vahvistaminen osiossa todetaan aika tylysti että nuorten yhteiskuntatakuun positiiviset vaikutukset työllisyyteen jäivät vähäisiksi ja jos niitä oli ne kohdistuivat ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin nuoriin

tiedettiin kyllä että kansantalouden kirjanpitoa on vääristelty vuosien ajan mutta poliittisista syistä tähän vakavaan ongelmaan ei haluttu puuttua

minä en ole evankelista markus eikä tasavallan presidentti ole köyhä leski joka olisi antanut viimeiset roponsa toisten hyväksi

sähkön saatavuus voi rajoittaa palvelinkeskuksen kasvua enemmän kuin tämä veroale josta hallituksen vastuuministerit kyllä kiirehtivät keräämään irtopisteitä jo etuajassa

vielä kuukausi eduskuntavaalien jälkeen vasemmistoliitto vastusti suuressa valiokunnassa yksittäisten euromaiden tukemista sekä väliaikaisia tukijärjestelyjä ja pysyvää vakausmekanismia

en kuitenkaan lähde arvioimaan tämän teon eettistä merkitystä tai arvoa kenellekään mutta se on kuitenkin selvää että teon vaikutus jäi hyvin vähäiseksi

arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon mikä on pöydille jaetussa monisteessa mikä tarkoittaa sitä että nuorille ei tule kaksinkertaista lupakierrosta ja kaksinkertaisia maksuja

näissä kaikissa tilanteissa oikean tiedon välittäminen myös viranomaisteitse on äärettömän tärkeää ja se että tilanteisiin on varauduttu etukäteen

arvoisa puhemies

jos minulle olisi joku sanonut että keksi mahdollisimman mieletön organisaatio tai yhtiömalli niin minun mielikuvitukseni ei olisi riittänyt tällaisen vakausmekanismin luomiseen

ei paljon ansaitsevien eikä hyvätuloisten kohdalta oikeudenmukaisuutta hoideta hyvillä eleillä vaan lainsäädännöllä ja siitä päättää tämä eduskunta

sopimuksen tavoitteena on ehkäistä ja rajoittaa onnettomuuksista ihmisille omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvia vahinkoja ja kehittää tätä varten sopimuspuolten pelastustoiminnan yhteistyötä maiden harvaan asutuilla pohjoisilla alueilla missä pelastusvoimavarat ovat puutteellisia ja niiden asemapaikat harvassa

tämä on valitettavasti selvä siirtymä paitsi välillisiin verotuksiin myös tasaverotukseen ja tämä linja tulee korostumaan kun toimikautensa aloittavat kunnanvaltuustot tekevät kunnissa omia ratkaisujaan

olisin toivonut että tasavallan arvojohtajat olisivat tulleet esille jo joulukuussa jolloinka tämä talo tämä sali kansanedustajat päättivät siitä mikä on hyvätuloisten verotus

tarve tarkentaa työsopimusten määräaikaisuuden perusteita on ilmeinen ja erityisesti se on tärkeää vuokratyössä jossa näitä määräaikaisuuksia on käytetty ja käytetään varmaan jatkossakin hyvin löysästi

lappi on oma lukunsa vaalipiireistä kolmasosan koko maan pinta alasta ja etäisyydet aivan omaa luokkaansa

arvoisa puhemies kannata kun on tehty viidennestä poikkeavaa ehdotus siitä äänestetty joten seuraava äänestysesityksen

kyse on luxemburgin suurherttuakunnassa perustetusta yhtiöstä joka hallinnoi valtavaa pääomaa joko suoraan maksettua tai takuupääomaa

arvoisa puhemies kannattaa ja yrttiahon käsitys siitä äänestämme

tein siellä valiokunnassa esityksen siitä että porotaloudella pitää olla oma edustajansa

ja voi aivan varmuudella ennustaa sen että kuntien tekemät ratkaisut kiristävät juuri niiden tuloryhmien asemaa jotka joutuvat tästä arvonlisäverosta kärsimään

kohennusta ja kiuru

kannatan ed

arvoisa puhemies on yksi henkilö eun eduskunta hyväksyy ensin pykälä neljäkymmentäneljä yksi mirko sen jälkeen neljäkymmentäviisi pykälä olkaa hyvä

jos hyvätuloisten verotuksen progressiota olisi kiristetty reilusti niin myöskin kaikkien hyvätuloisten valtion kassaan siirtämä summa olisi ollut jo merkittävää luokkaa

arvoisa puhemies

kannatan ed

voi olla jopa kymmeniä määräaikaisia työsopimuksia peräkkäin ja on aivan selvä asia että ne pitäisi muuttaa jo kahden kolmen määräaikaisuuden jälkeen toistaiseksi voimassa oleviksi mutta aika harvoin työntekijä kykenee lähtemään siihen että alkaa valvoa omaa etuaan siinä pelossa että hänelle ei jatkossa tule näitä vähäisiäkään työpätkiä

työllisyyspolitiikan kokonaismäärärahat olivat liian alhaisella tasolla huomioiden sekä kansalliset että eu määrärahat

jäljemmin muun muassa vastuuministeri ja muutamat muut ovat sanoneet sen että tätä alueellista riistaneuvostoa voidaan poronhoitoalueella täydentää porotalouden asiantuntijajäsenellä

wide debatti hallita mutta ojala niemelä on osteta viedä mutkiurusvuoressa ja parraksen vuoden yhdessä dinaarin sakot suunnan

tasavallan presidentti halusi keskustella tai avata keskustelun säästöistä mutta säästöistä ei voi puhua jos ei samaan aikaan puhu siitä mikä on verolinja ja esimerkiksi hallitusohjelmassa verolinja ja uudet säästöt on kytketty yhteen

ja mikä pahinta kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia vaikeutettiin hyvin oleellisella tavalla uudessa työvoimapalvelulaissa jossa oli ihan järjetön linjaus se että kun aikoinaan kolmatta sektoria haettiin apuun työllistämään nimenomaan vaikeimpia työttömien ryhmiä nyt työllistäminen tehtiin entistä vaikeammaksi ja sitä perusteltiin sillä että kilpailuvääristymät ovat ilmeisiä

helsingissä vaalipiirinsä ja vaalikampanjansa voi hoitaa kävelemällä bussilla raitiovaunulla lähijunalla metrolla tai viihdelehdillä mutta lapissa se ei oikein onnistu

en tiedä toistaako historia taas itseään kun irlanti nousee taloussuostaan muiden maiden tuen ja samanaikaisen verokilpailun tuloksena

mutta minua kiinnostaa se mikä on tämän asiantuntijajäsenen suhde alueellisen riistaneuvoston varsinaisiin jäseniin mikä näiden asiantuntijoitten tehtävä on mitä he voivat siinä neuvostossa tehdä ja mikä oli se perimmäinen syy että tämmöistä järkevää muutosta hyvin perusteltua muutosta ei voitu tehdä

arvoisa puhemies

oletinkin näin kun tämä on keskustelukohdassa että tässä on mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä jos katsoo sen aiheelliseksi

arvoisa puhemies

jos minä lähtisin esimerkiksi kesäviikonloppuna kiertämään oman seutukuntani neljää kuntaa julkisilla kulkuvälineillä niin yksi viikonloppu ei siihen riittäisi

kannatan ed

tässä kohtaa mietityttää kyllä että kun on olemassa aikamoiset ympäristövastuut joita ollaan pukkaamassa satojen miljoonien eurojen edestä valtiolle niin kenen kontolle tässä tilanteessa jos toimintaa jatkaa uusi yritys nämä ympäristövastuut jäävät

toinen lakiehdotus ensimmäisen luvun neljä pykälää arvoisa puhemies

hallintoneuvoston jäsenet johtokunnan jäsenet toimitusjohtaja ja henkilökunta on vapautettu kaikista oikeudellisista menettelyistä eli heillä on syytesuoja

samaan aikaan kymmeniä rajamiehiä pakkosiirretään etelään ja tullihenkilöstö taistelee jatkuvien henkilöstömuutosten ja supistusten kanssa

vuokratyöntekijöitten asema on erityisen hankala ja tehdyissä tutkimuksissa on kiistatta käynyt selville se että vuokratyön tekijöille jätetään maksamatta sellaisia etuuksia joita heille lainsäädännön ja sopimusten mukaan tulisi maksaa

eriksonettu ylös kymmentä viisi ja ääntä viisikymmentäviisi eija ja yksi poissa i kahdeksan eduskunta on hyväksynyt mietin että tuon luvun seitsemän seitsemäs pykälää kahdeksan luvun neljäs pykälän voimaantulosäännös johto lausui nimike hyväksytään niiden mukaan synnyttää toisen ja kolmannen kerroksen säätyvä tai miten mukaisella oitis ensimmäinen käsittely on päättynyt p

se tarkoittaa että työttömyysturvaratkaisut tehtäisiin toimikunnassa yksittäisen virkailijan sijasta tiedustelusta usan kanadan edustaja mustajärven ehdotusta

tämä muutos on että perheenjäsenillä on merkittävä määrä talvivaaran kaivososakeyhtiö oyjn osakkeita

en tiedä pitäisikö lapin saada samankaltainen autonominen asema kuin on ahvenanmaalla niin ainutlaatuinen alue lappi on suomessa ja euroopassa

voisivatko mahdollisesti ministeri tai ne valiokunnan jäsenet jotka olivat äänestyksessä eri mieltä kuin hävinnyt kanta kertoa kuinka tämä muutos asiantuntijajäsenyydestä on ajateltu toteuttaa

kaikilla toimessaan olevilla ja entisillä hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenillä sekä evmn palveluksessa olevilla tai olleilla on velvollisuus pitää salassa evmn toimintaa koskevat salassa pidettävät tiedot

minä kysyin tätä asiaa silloiselta kilpailukomissaarilta neelie kroesilta ja hän vastasi että kolmannen sektorin työllistämistä pitää tiukentaa silloin jos se vaikuttaa valtioiden väliseen kauppaan ja vaarantaa sen

tiedustelen sitä mahdollisuutta onko tästä omistuksesta ottaen huomioon ministerin toimenkuva mahdollisuutta saada tietoa tarkemmin kuinka paljon nämä omistukset ovat kenellä ne ovat ja milloin ne on hankittu

muutosta perustellaan säästöillä jotka johtuvat menokehyksistä ja sillä että tietyissä tilanteissa kouluttajien kuormitus kevenee ja työ tulee mielekkäämmäksi

nyt jos koska pitäisi myös eduskunnan herätä siihen että perusturvallisuus järkkyy jos nykyistä tuottavuusohjelman nimellä kulkevaa yksipuolista leikkauslistaa ei laiteta jäihin eikä sen aiheuttamia vaurioita aleta korjata

toinen asia minkä haluan nostaa esille on että kun on puhuttu siitä että jos valtio lisää panostustaan talvivaaraan niin miten käy samaan aikaan vireillä olevan soklin kaivoksen liikenneyhteyksien